sosiaalisten suhteiden merkitys kuntoutumisessa on erittäin tärkeää ja jos vankilaan joutuu menemään kovin kauaksi voi se merkitä sosiaalisten suhteiden rikkoutumista tai katkeamista

arvoisa puhemies

myös työttömyyden lisääntyminen ja monet hallituksen tekemät säästöpäätökset tulevat johtamaan siihen että kuntalaiset tulevat entistä enemmän tarvitsemaan muun muassa sosiaali ja terveyspalveluita

hallitus puhuu paljon myönteistä kärkihankkeistaan ja minulla ei ole niistä mitään pahaa sanottavaa mutta kun samalla viedään perustoiminnalta pohja pois niin kärkihankkeidenkin hohto heikkenee

etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan yhteiskunnan palvelujärjestelmän ulkopuolella olevat nuoret ja heidät saadaan tarvittaessa ohjatuksi jatkotoimenpiteisiin

etsivää nuorisotyötä toteutetaan lähes kaikissa kunnissa mutta määrältään ja laadultaan hyvin vaihtelevasti

omaishoidon ja kotihoidon kehittämiseen tähtäävä kärkihanke menettää merkityksensä kun hallitus ei lainkaan huomioi yhteisökotien tilannetta vaan heikentää henkilöstömitoituksia ja henkilökunnan ammattipätevyyksiä

miten ministeri viitanen visioi etsivän nuorisotyön kehittämistä eli miten löytäisimme entistä tehokkaammin ja paremmin nämä apua tarvitsevat nuoret

sekä inhimillisyyden että kansantalouden näkökulmasta olisi kaikkein tärkeintä että ihmiset voisivat säilyttää omatoimisuutensa mahdollisimman kauan myös silloin kun eivät pysty enää asumaan omassa kodissaan

pelkään kovasti että hallituksen päätösten johdosta esimerkiksi muistisairautta sairastavien hoidossa entistä useammin joudutaan luopumaan aktiivisesta kuntouttavasta toiminnasta ja siirrytään passivoivaan puolesta tekemiseen

ministeri kauniisti uskoo että kunnissa osataan tehdä päätöksiä asiakkaan tarpeen mukaisista palveluista mutta valitettavasti tämä ei aina pidä paikkaansa

hallitus on sanonut että toki kunnat voivat itse päättää henkilöstömitoituksen ja päivähoitoryhmien koot mutta jos kunta ei saa rahoitusta niin tiedämme mihin se usein johtaa

korotuksista aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat pienituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä joilla esimerkiksi maksukatto ei vielä täyty

kaiken kaikkiaan kuntapalveluihin kohdistuvat leikkaukset yhdessä etuuksiin kohdistuvien leikkausten kanssa heikentävät merkittävästi etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien pienituloisten ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaa

seuraukset näkyvät sitten pienellä viiveellä muun muassa syrjäytymisen lisääntymisenä heikentyvänä terveytenä ja hyvinvointina sekä kalliimman hoidon ja muun palvelun tarpeena

eli säästöpäätökset ovat hyvin lyhytnäköisiä

toisaalta ministeriössä olisi syytä selvittää eri kuntien ja alueiden käytäntöjä sillä oman kokemukseni mukaan tulokset nuorisotakuusta ovat eri puolilla suomea hyvin erilaisia riippuen siitä miten kunnissa ja te toimistoissa asiaan on paneuduttu

lisäksi eri puolella suomea yritykset kunnat ja kolmas sektori tuntuvat olevan eri tavoin tietoisia heille suunnatuista tuista nuorten työllistämisessä

syyskuussa käynnistyikin nuorisotakuun viestintäkampanja jonka tavoite on paitsi lisätä tietoisuutta nuorisotakuusta myös saada eri tahot toimimaan entistä paremmin yhdessä nuorten hyväksi

työelämä ja tasa arvovaliokunta korosti lausunnossaan että nuorisotakuun toimeenpanossa on kohdennettava toimenpiteitä ja rahoitusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten saamiseen takuuseen liittyvien palvelujen piiriin ja heidän työllistymisensä edistämiseen

toisaalta osalla nuorista on koulutuksen puutteiden taustalla erilaiset työ ja toimintakykyyn terveyteen ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät ongelmat joihin nuori tarvitsee kuntoutusta

näiden nuorten kela kuntoutukseen pääsyä on nyt lainsäädännöllä helpotettu

kannatan periaatteessa lämpimästi pitkäaikaistyöttömien työllistämisen ja myös sen rahoitusvastuun siirtämistä entistä enemmän kunnille koska tämän muutoksen tavoitteethan ovat erinomaiset

vaikeasti työllistyvien nuorten kohdalla nuoren asiat tulisi saada välittömästi moniammatillisen työryhmän pohdittavaksi mahdolliset hallinto kunta ja organisaatiorajat ylittäen

valitettavasti edelleen toimitaan liiaksi omissa poteroissa ja pompotellaan apua tarvitsevia henkilöitä paikasta toiseen

kuitenkin tosiasia on se että jos te toimistojen palvelut eivät toimi ja jos kela ei pysty järjestämään kuntoutusta pitkäaikaistyöttömille niin kuntien toimintamahdollisuudet ja työkalut työllistämiseen ja aktivointiin ovat kovin rajalliset

arvoisa puhemies

tavoitteen onnistuminen ei siis ole kiinni yksinomaan kuntien halusta ja toimenpiteistä

työpajoissa voi arjen hallinnan lisäksi opetella erilaisia työtaitoja ja paja voi tarjota vaihtoehtoisen väylän koulutukseen esimerkiksi niille joiden koulutus on jäänyt kesken tai joille koulumuotoinen opetus ei syystä tai toisesta sovi

julkisia työ ja yrityspalveluja koskevan lain uudistuksen yhteydessä muutettiin työkokeilun käyttömahdollisuuksia koskevia säännöksi ja te toimistoille annettuja ohjeita

osoitukset ovatkin jonkin verran lisääntyneet mutta tulkinnat vaihtelevat edelleen eri puolilla maata joten tässäkin asiassa te toimistojen käytäntöjä on tarvetta yhtenäistää

yhteenvetona voidaan todeta että nuorisotakuun toteuttamiseksi te toimistojen riittävä resursointi on turvattava ja tähän kyllä liittyy paljon huolenaiheita

alkuhaastattelua tekemässä olevan henkilön ammattitaito ja nuoren kohtaamisen valmiudet ovat ensisijaisen tärkeitä ja siksi virkailijoiden koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota

nuorten työpajatoimintaa on tarkoitus kehittää etsivän nuorisotyön jatkeeksi tavoitteena parantaa nuorten elämänhallintataitoja laaja alaisesti

kysyn tätä siksi että monet asiantuntijat ovat todenneet että jos etsivä nuorisotyö toteutuu optimaalisesti meillä tulee todennäköisesti esille paljon suurempi nuorten päihdeongelma kuin nyt osaamme edes arvioida

arvoisa puhemies

tähän tarvitaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä

tosiasia näyttää kuitenkin olevan että määrärahalisäyksistä huolimatta työttömyyden hoitoon varatut määrärahat eivät todennäköisesti tule riittämään ja lisätalousarviossa on varauduttava työllisyysmäärärahojen lisäämiseen

samalla on kuitenkin pidettävä huolta nuorisotakuun toteuttamisesta ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä

nuorten yhteiskuntatakuuta ja kuntakokeiluja on vietävä määrätietoisesti eteenpäin

arvoisa puhemies

siksi nuorten pitäminen kiinni jossain järkevässä toiminnassa näiden haasteellisten aikojen yli kuten yhteiskuntatakuuseen on kirjattu on tärkeää tulevaisuuteen investointia

hallitus on sanonut täällä tänään että täällä ei saisi valittaa mutta jos katsotaan asiaa esimerkiksi köyhän eläkeläisen kannalta niin hallituksen viesti olla valittamatta on kovin julma

syksyn aikana eduskunnassa on hyväksytty monia työllistymistä ja työllistämistä edistäviä sekä työvoimaviranomaisten toimintaa kehittäviä lakeja

näitä lakiehdotuksia työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käsiteltäessä on kuitenkin asiantuntijoiden taholta ilmaistu toistuva huoli te keskusten henkilöstöresurssien riittävyydestä

henkilökunnalla pitäisi olla aikaa ja riittävästi ammattitaitoa ohjata opastaa ja tukea henkilökohtaisestikin esimerkiksi juuri nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä

monet sellaiset toimenpiteet jotka hallitus määrittelee säästöiksi tietyllä sektorilla tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia toisaalle

kun tähän lisätään palvelumaksujen korotukset ja kelan korvausten pienentyminen uhkaa tuhansia pienituloisia eläkeläisiä todellinen syvenevä köyhyys

arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä korostaa harmaan talouden torjumiseen tähtäävien toimenpiteiden tärkeyttä

eläkeläisten asumistuki on monelle pienituloiselle eläkeläiselle ehdoton edellytys esimerkiksi palvelutalossa asumiselle jossa asiakas maksaa vuokraa asunnostaan

jos ruokavaliota ei noudateta se aiheuttaa paljon kärsimystä mutta myös sairastavuuden ja sitä kautta terveyspalveluiden käytön lisääntymistä

nyt olisi tärkeää että nämä hyvät käytännöt eivät pääsisi lopahtamaan kuntakokeiluhan loppuu tämän vuoden lopussa sillä niiden uudelleenkäynnistäminen olisi todella vaikeaa

suurin osa lapsista pärjää suurissakin ryhmissä mutta meillä on valtavan paljon tutkittua tietoa siitä että paras tukimuoto lapselle ja nuorelle jolla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi puutteita sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen säätelyn hallinnassa on pienet ryhmäkoot

näiden kuntakokeilujen loppuraporteissa on selkeitä suosituksia esimerkiksi uudelle kokeilulainsäädännölle jonka avulla voitaisiin viedä eteenpäin näitä kuntakokeilun hyviä tuloksia

esimerkiksi pohjois karjalassa tiedän olevan monta kuntaa joissa oltaisiin valmiita pilotoimaan tällaista uutta kokeilulainsäädäntöä ja tiedän että asiaa ministeriössä pohditaan

mutta mitä tekee hallitus

tätä päätöstä on vaikea ymmärtää etenkin kun hallitus ei ilmeisesti ole laskenut tästäkään päätöksestä seuraavia vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä mitä yhteiskunnalle maksaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä se jos ihmiset eivät työllisty ja kenties putoavat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle

erityisen huolissani olen nuorten tilanteesta

oppilas ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten terveyttä ennalta ehkäistä erilaisia psykososiaalisia ja oppimiseen liittyviä ongelmia sekä auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua ja tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria palvelujen pariin

yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle laskelmien mukaan elämänsä aikana yli miljoona euroa joten nuorten tulevaisuuteen sijoittaminen hiukan suuremmalla summalla olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannatettavaa

olen paljon puhunut näyttöön perustuvasta päätöksenteosta joka tarkoittaa sitä että päätöksenteossa otettaisiin paremmin huomioon luotettava tutkimuksellinen näyttö joka pitää sisällään myös kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuuslaskelmien tekemisen ja vaihtoehtoiskustannusten laskemisen

kun lasten ja nuorten ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin puututaan tukemalla ja tarjoamalla oppilas ja opiskelijahuollon palveluita oppilaan ja opiskelijan kehitysympäristössä tarve muun muassa korjaaviin lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin vähenee

kiitos

siitä huolimatta opiskelijahuollon kokonaisresurssit ovat monessa kunnassa riittämättömät ja palvelut ovat maantieteellisesti epätasaisesti jakautuneet

erityisesti erot oppilaitoskohtaisissa palveluissa ovat huomattavan suuria ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa

valtion antama ohjeistus ei edistä yhdenvertaisuutta kunnallinen resursointikyky ja halu vaihtelevat eikä kattava ja tehokas valvonta toteudu

tässä lakiesityksessä lähdetään muun muassa siitä että psykologin ja kuraattorin sekä kouluterveydenhuollon palveluja olisi oikeus saada laissa säädetyssä määräajassa

oppilas ja opiskelijahuollon palveluilla tarkoitetaan koulupsykologin kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden palveluja

opettajan tehtävänä on huolehtia oppilasryhmästään kokonaisuutena ja opetustyöhön liittyvästä turvallisuudesta järjestyksestä ja hyvinvoinnista

alle kouluikäisten lasten vanhemmat saavat neuvolassa jatkuvasti ohjausta ja tukea vanhemmuuteen sekä lastenhoitoon ja kasvatukseen mutta lapsen siirtyessä kouluun tällainen säännöllinen ohjaus ja tuki jäävät pois

toimivilla ja oikein järjestetyillä oppilas ja opiskelijahuoltopalveluilla voidaan tukea koko perhettä kokonaisvaltaisesti sekä opettajien opetus ja kasvatustyötä

arvoisa puhemies

omassa kotikaupungissani joensuussa on erittäin hyvin toimiva matalan kynnyksen nuorisoasema jossa nuoren on mahdollista saada ilman lähetettäkin muun muassa psykiatrisen sairaanhoitajan tai jopa lääkärin palveluja

joensuussa ja monessa muussakin kunnassa on muun muassa todettu että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteutettu psykiatrisen sairaanhoitajan lyhyt muutaman kerran toteutunut interventio auttaa erinomaisesti masentuneita nuoria

minuakin alkavat jo kyllästyttää nämä omat puheenvuoroni mutta pakko on todeta jälleen kerran tänä iltana että tämäkin lakiesitys on puutteellisesti valmisteltu ja siitä puuttuvat uskottavat vaikuttavuusarvioinnit

olen joutunut tämän saman puheenvuoron käyttämään tänä iltana jo useamman kerran ja siksi sanoin että tämä saman puheenvuoron toistaminen on uuvuttavaa

tasa arvovaikutusten arvioinnin puuttuminen on myös vakava puute tässä lakiesityksessä

nyt ei olisi mitään perusteita tehdä uusia muutoksia koska edellisiäkään järjestelmään vastikään tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia ei ole voitu arvioida

tämän lain tarkoituksena on ollut edistää lyhytkestoisen työstä poissaolon avulla työntekijän työssäjaksamista ja parantaa samalla työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta

vuorotteluvapaajärjestelmän tavoitteena on ollut synnyttää työttömille työntekomahdollisuuksia ja katkaista pitkittyneet työttömyysjaksot